tässä ei ehkä ole kyse maailman suurimmasta asiasta mutta tässä on kuitenkin heikosti kannattavan lentoliikenteen osalta kyse varsin merkittävästä asiasta

arvoisa puhemies

valiokunta pitää saamansa selvityksen perusteella esitettyä maksun korottamista lentoliikenteen turvallisuuden kannalta olennaisen viranomaisvalvonnan turvaamiseksi välttämättömänä

arvoisa puhemies

valiokunta pitää tärkeänä että ilmailun nykyinen hyvä turvallisuustaso suomessa varmistetaan myös jatkossa ilmailuviranomaisten toiminnan riittävällä rahoituksella

tätä nimenomaista lakia ja direktiiviä suomi on johdonmukaisesti koko ajan vastustanut ja myöskin kokoomus on sitä vastustanut

valiokunta kuitenkin korostaa että valvontamaksun ehdotetun korotuksen vaikutuksia lentoliikenteeseen tulee seurata ja mikäli valvontamaksun maksukertymä kasvaa jatkossa lentoliikenteen asiakasmäärien lisääntyessä tai viranomaisten menojen vähentyessä selkeästi yli viranomaistarpeen maksun tasoa tulee arvioida pikaisellakin aikataululla

se että ollaan nyt tässä tilanteessa johtuu täysin siitä että euroopan parlamentti teki tällaisen päätöksen ja nyt meidän on pistettävä tämä voimaan

se tulkinta direktiivistä joka liikenne ja viestintävaliokunnalla oli valitettavasti ei pitänyt paikkaansa vaan direktiivissä hyvin selvästi lukee kuten edustaja filatov täällä mainitsi että sen pidemmälle ei voida mennä kuin työelämä ja tasa arvovaliokunta on mennyt

tavoitteena nimenomaan on tehdä tästä mahdollisimman vähän byrokraattinen koska ei ole tietenkään järkevää että kuljetusyrittäjiä rasitetaan millään kohtuuttomalla byrokratialla mutta tälle asialle ei tässä vaiheessa enempää voi tehdä ja on kohtuutonta väittää että tämä on hallituksen aikaansaannos koska kyse on euroopan unionista tulevasta direktiivistä joka on voimaan laitettava

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että viimeistään tulevassa liikennepoliittisessa selonteossa selvennetään liikenteen eri toimialojen ja valtion kustannusten jako muun muassa yhä kasvavista liikenteen turvallisuusviraston viranomaispalveluista

tässä tarkastelussa on otettava huomioon sekä virastolle annettujen tehtävien jatkuva kasvu ja toimintojen järkeistämismahdollisuudet että lentoliikenteen yleinen kannattavuus ja kaikki kannattavuutta rasittavat viranomais ja ympäristömaksut

valiokunta siis pitää välttämättömänä tehostaa liikenteen turvallisuusviraston toimintojen kustannustehokkuutta

on hienoa että edustaja mustajärvi täysin kritiikittä uskoo kaiken sen mitä yritys kertoo

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

työelämä ja tasa arvovaliokunta on käsitellyt hallituksen esityksen vuorotteluvapaalain vakinaistamisesta

valiokunta on jo tavannut finavian väliaikaista johtoa ja tulee varmasti tapaamaan tätä uuttakin johtoa

kyse on kuitenkin siitä millä tavalla finavian käytännön työtä on hoidettu ja se on ennen kaikkea toimeenpanovaltaan kuuluva asia

me ymmärrämme tämän vaikean taloudellisen tilanteen ja siinä tilanteessa varmasti joudutaan vyötä kiristämään mutta nyt on hieman eri asiasta kyse jos puhutaan ammattiliikenteeseen kohdistuvista lisäkustannuksista

valiokunnan kokouksissa ei ole ollut keskustelua minkään erillisen selvityksen pyytämisestä finavialta mutta toki seuraamme tarkasti tätä tilannetta ja käymme myöskin omalta osaltamme keskusteluja finavian uuden johdon kanssa

nyt tällä lailla vuorotteluvapaajärjestelmä vakinaistetaan sellaiseksi jollaisena se on ollut voimassa kokeilulain aikana

me tiedämme että tällä hetkellä jo logistiset kustannukset ovat suomessa tupla verrattuna keski eurooppaan

arvoisa puhemies

me emme tästä taloudellisesta tilanteesta pääse kääntämään muuten kuin sillä että meillä on kasvun elementtejä olemassa ja silloin on aivan olennainen kysymys miten meidän teollisuutemme voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa

on ihan totta että nyt on uudistusten aika ja niitä tarvitaan niin täällä t k vähennysten puolella siellä saamaan kannusteita siihen että kasvuyritykset pääsevät eteenpäin kuin myöskin työmarkkinapuolella

eli on monia sellaisia tekijöitä jotka perustelisivat sitä että tämä olisi tällainen kohdennettu ratkaisu että tämän ammattiliikenteen osalta nimenomaan kilpailukykynäkökulmasta voitaisiin tarkastella tällainen ratkaisu joka helpottaisi meidän kilpailukykyämme edistäisi työllisyyttä ja sitä kautta toivon että hallitus voisi katsoa tätä täsmäratkaisua omanaan

työn tarjontaa lisäävät uudistukset ovat keskeinen keino nostaa työllisyysastetta

arvoisa puhemies

ei sinällään tähän esitykseen ja valiokunnan mietintöön ole lisättävää vaan siihen kun tässä keskustelun yhteydessä nousi esille tämä takuupalkka ajatus joka suinkaan ei ole uusi

arvoisa puhemiesvaalia mutta mitään mitään virallista

kiitos puhemies

sitä on myöskin varsin perusteellisesti arvioitu ja kyllä viesti hyvin voimakkaasti on sensuuntainen ainakin vuokratyönantajien taholta että käytännössä se johtaisi tämän vuokratyöjärjestelmän jos ei ihan loppumiseen niin ainakin merkittävään vähenemiseen

kyse on tärkeästä asiasta eli vuorotteluvapaajärjestelmän vakinaistamisesta

toivon että nyt todellakin on se aika että lähikuukausina voidaan nämä ratkaisut hyvässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa tehdä

arvoisa puhemies

paitsi että tämä vuokratyö on yksi väline ikään kuin työttömyydestä pois tai siihen että kun tulee uutena työmarkkinoille niin vuokratyösuhteen kautta voi päästä vakituiseen työsuhteeseen niin sen lisäksi on myöskin niin että vuokratyö sopii varsin hyvin erilaisiin sesonkityösuhteisiin

mutta vieläkin tärkeämpää on se että työttömyysturvalta päästään mahdollisimman nopeasti töihin

sen takia on tärkeätä kiinnittää huomiota nopeaan työllistymiseen sen jälkeen kun on jääty työttömäksi

nyt tämä järjestelmä joka tällä hetkellä suomessa on ei tässä suhteessa ole toiminut parhaalla mahdollisella tavalla vaan siinä on tällainen tietty passivoiva elementti koska siinä ei ole sellaista kannustavuusporkkanaa että kannattaa välittömästi itse hakeutua näihin aktiivitoimiin

arvoisa puhemies

jaoston puheenjohtaja kataja tässä varsin hyvin kävi läpi niitä veroteknisiä ongelmia mitä tähän esitykseen liittyy vaikka valiokunta esittääkin tämän ehdotuksen hyväksymistä

vuorotteluvapaajärjestelmä on siten ollut tehokas tapa jakaa työtä ja on myöskin puhelu vaan nuorten pääsyä pääsyä työelämään tukenut nuorten aikuisten pääsyä työelämään ja sijoittumista vuorottelusijaisuuden jälkeen pysyvästi työelämään

mitä enemmän meillä on niitä ihmisiä jotka ovat töissä sen vähemmän meillä on niitä jotka ovat syrjäytymisuhan alla

tämä on se olennainen kysymys että päästään tässä asiassa eteenpäin että myöskin ne ihmiset jotka kokevat sen tilanteen omakohtaisesti että jäävät työttömäksi tajuavat että he tekevät itselleen suuren virheen jos he eivät heti välittömästi lähde aktiivisesti etsimään uutta työtä

tämähän oli osa laajempaa yhteiskunnallista keskustelua ja liittyi tähän työmarkkinaratkaisuun ja sanoisin näin että tavoite tässä asiassa on ymmärrettävä kuten tässä edellinenkin kansanedustaja totesi

kokonaan toinen asia on sitten se miten turvataan erilaiset sosiaalietuudet ylipäätään kaikille niille ihmisille jotka tekevät epätyypillisiä työsuhteita on se sitten vuokratyötä tai sitä että ollaan välillä yrittäjänä välillä apurahatutkijana

on kuitenkin tässä yhteydessä myös todettava se että vuorotteluvapaajärjestelmä ei ole onnistunut siinä tavoitteessaan että se olisi johtanut pidempiin työuriin vaan sama tutkimus osoittaa selkeästi että vuorotteluvapaalle jäävien työurat ovat jääneet lyhyemmiksi ja palkkataso heikommaksi kuin niiden jotka eivät ole vuorotteluvapaata käyttäneet

eli on tietysti niin että meillä on koulutustarpeita varmaan enemmän kuin kaikissa työntekijäryhmissä on tähän asti hyödynnetty mutta erittäin tärkeää on se että tässä ei tullut nyt mitään velvoittavuutta sen suhteen että on pakko näitä järjestää koska ensinnäkin pakko on hyvin harvoin paras tapa viedä asioita eteenpäin ja lisäksi se olisi tuonut sellaisia tilanteita vastaan että olisi jouduttu keksimällä keksimään jotain koulutusta joka ei ole kenenkään kannalta järkevää ja olisi vain lisännyt kustannuksia

eli parannuksia on syytä tehdä ja niihin tulee kannustaa mutta ei parane yhtä keskeistä työn tekemisen muotoa joka monelle ihmiselle antaa töitä kokonaan lähteä lopettamaan ei missään nimessä

tämän vuoksi valiokunta pitää erittäin tärkeänä että jatkossa selvitetään syyt siihen miksi vuorotteluvapaalla olleiden työura jää lyhyemmäksi kuin niillä palkansaajilla jotka eivät pidä vuorotteluvapaata

arvoisa puhemies

työelämä ja tasa arvovaliokunta on arvioinut lakiesityksen vaikutuksia erityisesti työssäjaksamisen työturvallisuuden ja työn ja perhe elämän yhteensovittamisen kannalta

tarkempaa tietoa tulee valiokunnan mielestä saada erityisesti vuorotteluvapaalle jäämisen syistä sekä vuorotteluvapaan pituuden ja käyttötarkoituksen merkityksestä vapaan jälkeiseen työhön palaamisessa työyhteisöön sopeutumisessa ja työuran kehityksessä

jos tässä ajatellaan sitä mitä hyötyä tästä on niin minä uskon että sen tyyppisissä asioissa tästä voi olla hyötyä joissa esimerkiksi erilaiset velvoitteet ja säännökset vaikka kuljetusala on hyvä esimerkki muuttuvat niin että siellä täytyy tiettyjä pätevyyksiä hakea

nämä tiedot ovat hyvin tärkeitä myös siitä näkökulmasta että kun ihmiset harkitsevat jäämistä vuorotteluvapaalle niin heillä on tietoa siitä miten se saattaa vaikuttaa heidän työuraansa

kun työpaikka menee alta niin on erittäin tärkeää se että mahdollisimman nopeasti pääsee uuteen työhön tai sellaiseen koulutukseen joka mahdollistaa sen uuden työn saamisen

silloin kun joka tapauksessa muutaman päivän koulutuksia tulee vastaan niin jos yritykset saavat siitä sitten vielä verovähennyshyödyn niin siinä ikään kuin yhteiskunnan taholta tullaan osittain vastaan siihen samalla kun velvoitteita lisätään

vuorottelijat itse ovat kokeneet tämän järjestelmän erittäin hyväksi ja he ovat kokeneet sen parantaneen heidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan työmotivaatiotaan ja suhteitaan perheeseen

tällaiset kohdat ovat varmaan sellaisia mitkä tässä on ihan hyvä viedä eteenpäin

arvoisa puhemies

kun tässä on erityisesti paperiteollisuudessa aiemminkin tehty näitä rakennemuutoksia niin niissä yhteyksissä myöskin yritykset erityisesti upm ovat olleet aktiivisia myös omalta osaltaan tukemaan niitä toimia että heiltä irtisanotut työntekijät saavat uutta työtä ovat lähteneet mukaan koulutuksiin ja ovat myöskin edistäneet sitä että monista on tullut yrittäjiä

haluan onnitella ministeriä siitä että tänne on saatu jälleen kerran maa ja metsätaloussektorin puolelta hyvin tasapainoinen esitys jossa on otettu rakentavalla tavalla nämä eri näkökulmat huomioon

päivä joulukuuta tänä vuonna jotta joulukaupassa voitaisiin jo soveltaa näitä uuden lain mukaisia säännöksiä

kaiken kaikkineen kun tämän prosessin muistaa mitä tässä tapahtui ja minkälaisia uhkakuvia tähän aikoinaan liittyi lopputulosta voi pitää kuitenkin varsin kohtuullisena

muihin palkansaajiin verrattuna vuorottelijat ovat kokeneet useammin kiirettä ja vaikeuksia työelämässä kuin ne jotka eivät ole vuorotteluvapaalle jääneet

yhdyn siihen näkemykseen että on erittäin hyvä että meillä on käsittelyssä kaikkien eduskuntaryhmien hyväksymä esitys joka sitten on tänne tullut

nämä kaikki on huomioitu talousvaliokunnan mietinnössä ja siitä työelämä ja tasa arvovaliokunta luonnollisesti on tyytyväinen koska oma lausunto on siinä suhteessa painanut

olennaistahan tässä on nimenomaan se että puukaupan toimivuus varmistetaan ja puun saatavuus varmistetaan

vuorotteluvapaajärjestelmän alkuperäinen idea oli se että vuorottelua käytettäisiin paljolti opiskeluun

se on koko kansantalouden kannalta hyvin keskeistä

tämä käyttötarkoitus on kuitenkin huomattavasti vähentynyt

kysynkin työministeri ihalaiselta kun tiedän että valtio ei hyvin aktiivisesti puuttunut tähän kouvolan myllykosken tilanteeseen millä tavalla upm kymmene on mukana tässä toiminnassa

jos sitten keskustellaan tästä mahdollisuudesta erota metsänhoitoyhdistyksestä niin kyllä ainakin itse kaupunkilaisena metsänomistajana näen asian niin että metsänhoitoyhdistys kyllä palvelee nimenomaan sitä väkeä joka ei ole itse aktiivisesti mukana sen tilansa hoidossa erittäin hyvin mutta sitten niillä jotka ovat aktiivisesti mukana on varmaan muitakin toimintatapoja

skinnari totesi että palvelualojen ammattiliitto ja suomen kaupan liitto sopivat aukiolon selkeyttämisen päälinjoista

kokonaisuutena tässä on varsin tasapainoinen paketti joka turvaa ylen toimintaedellytykset ja turvaa myöskin ylen rahoituksen

täällä jo edustaja sasi viittasi siihen että on varmaan syytä arvioida onko järkevää että yritysten osalta tämä maksu perustuu liikevaihtoon vai löytyisikö joku parempi tapa

valiokunta katsoo kuitenkin että vaikka omaishoito on yksi tapa käyttää vuorotteluvapaata niin se ei voi olla pääasiallinen käyttötarkoitus vaan tulisi luoda toiset järjestelmät siihen miten omaishoitoa varten käytettävään hoitovapaaseen olisi työntekijällä oikeus

tässä microsoftin tilanteessa on erittäin tärkeää että me saamme sen osaamisen käyttöön joka sieltä nyt vapautuu että se lähtee uuteen yritystoimintaan tai täydennyskoulutuksen kautta toisille aloille hyödyttämään suomalaista teollisuutta suomalaista kauppaa ja suomalaista osaamista ylipäätään

tämä hallituksen esitys tulee lisäämään työskentelyä sunnuntaisin jonkun verran myöskin myöhään iltaisin jopa öisin ja nämä tietysti aiheuttavat oman haasteensa työssäjaksamiselle

tämmöisen valinnanvapauden lisääminen johon yhdistyy se että metsistä pidetään nykyistäkin parempaa huolta on aivan oikea linjaus

se varmaan jää tässä sitten arvioitavaksi

pidän myöskin tärkeänä sitä että eduskunnan rooli ylen valvonnassa ja erityisesti siinä mitkä tehtävät kuuluvat ylelle ja mitkä kaupalliselle medialle vahvistuu

nyt täytyy muistaa että vuorotteluvapaa ei koskaan ole subjektiivinen oikeus vaan se edellyttää sitä että pitää löytää sijainen joka täyttää vuorottelijan poisjäännin ja sen vuoksi sillä ei voida ratkaista näitä omaishoidon ongelmia kuin osittain

arvoisa puhemies

pidän tätä merkittävänä parannuksena ja se on lähempänä sitä oikeustajua miten uskon valtaosan ihmisistä ajattelevan ylipäätään siitä millä tavalla erilainen turva on järjestetty sen jälkeen kun työtehtävät loppuvat

tässä on kuitenkin muistettava se että nämä sunnuntaivuorot ovat erittäin haluttuja työvuoroja koska niistä maksetaan kaksinkertainen palkka ja monilla työpaikoilla näitä suorastaan tavoitellaan mutta on kuitenkin niin että on tärkeää että työntekijöillä on jatkossa entistäkin parempi mahdollisuus vaikuttaa näihin työvuoroihin koska on myös niitä jotka eivät halua sunnuntaityötä tehdä

ja pidän tärkeänä sitä että yle olisi nimenomaan täydentäjä eikä kilpailisi kaupallisen median kanssa ja tämä on varmaan se näkökulma jonka myöskin liikenne ja viestintävaliokunta tulee omassa käsittelyssään ottamaan huomioon

on todella hyvä asia että tähän on nyt tartuttu ja haluan tässä yhteydessä vaan lyhyesti kiittää sekä puhemiestä että eduskuntaryhmien puheenjohtajia siitä että tämä asia on nyt viety eteenpäin

pidän hyvänä myös sitä että tähän autojen romutuspalkkioon saatiin jatkoa ammatillisen koulutuksen reformia käynnistetään ja myöskin saatiin apua tähän maatalouden akuuttiin tilanteeseen joka pitkälti johtuu venäjän asettamista tuontiesteistä

valiokunta katsoi että niillä työpaikoilla ja toimialoilla joissa vuorotteluvapaan käyttö on erityisen suosittua on tarkkailtava myös työilmapiiriä ja työkäytäntöjä siellä työpaikassa itsessään koska erittäin korkea vuorotteluvapaallejääntihalukkuus varsinkin jos se merkittävästi nousee yksittäisellä työpaikalla saattaa kertoa myös siitä että se työpaikan ilmapiiri koetaan heikoksi ja sen vuoksi haetaan vuorottelua

yksi olennainen kohta tässä on työturvallisuus ja työturvallisuuden kannalta erittäin haasteellisia ovat ne paikat joissa tehdään töitä yksin

tässä suhteessa kauppakeskukset eivät ole tällaisia paikkoja koska siellä kuitenkin aina on henkilöitä useampia ja siellä on myöskin vartiointihenkilökuntaa paikalla mutta nämä pienet liikkeet joissa on ainoastaan yksi henkilö töissä ovat tietysti omalla tavallaan haasteellisia

tämä ei ole vuorotteluvapaan pohjimmainen tarkoitus

tässä on merkittävää se että suomen kaupan liitto ja palvelualojen ammattiliitto ovat myöskin sopineet niistä järjestelyistä joilla työturvallisuutta toimipaikkakohtaisesti pyritään parantamaan

siinä vaiheessa myöskin työnantajalla pitää kellojen soida jos näin tapahtuu

arvoisa puhemies

on totta että palkkatukirahoille ja startti yritys ja muillekin rahoille on tässä yhteiskunnassa käyttöä mutta kyllä tässä nyt pitää tämä iso kuva jo vähitellen nähdä

tämä on varsin vaikeasti arvioitava asia koska tietysti ei voida tarkalleen ottaen tietää paljonko päivähoitotarve lisääntyy varsinkin kun se osittain myöskin vähenee

suurin syy tähän on kaupan kasvu

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen luetteli hyvin työllisyysluvut ja ne ovat kieltämättä haasteelliset mutta nyt kyse on siitä mitä tehdään että se työllisyys saadaan kehittymään

kaupan esteiden purkaminen on synnyttänyt hyvinvointia ympäri maailmaa

talous on taantunut kaksi edellistä vuotta

koska sunnuntain osalta aukioloaika on lyhyempi kuin nykyinen käytäntö niin se vaikuttaa myöskin toiseen suuntaan mutta kuitenkin lopputulos lienee se että jonkun verran päivähoitotarve kasvaa

tämä oli hyvä että me saimme tämän työllisyys ja kasvusopimuksen maltillisella ratkaisulla mutta jos me emme pysty tekemään kilpailukyvyn parannusta niin meidän talouskasvu ei lähde liikkeelle eikä työllisyystilanne lähde paranemaan

suljetut järjestelmät eivät ole pystyneet tarjoamaan kansalaisilleen samanlaista vaurautta ja turvaa kuin vapaa kansainvälinen markkinatalous

tässä budjetin täydennyksessä ja muissa hallituksen tulevissa esityksissä joista on jo päätetty on nyt jo sisällä hyviä asioita hyviä konkreettisia asioita pienille yrityksille

mitä kustannuksia siitä kunnille tulee riippuu aika paljon siitä onko tämä tarve mahdollista toteuttaa niin että se ei edellytä uusien toimipaikkojen avaamista sunnuntaisin tai iltaisin tai öisin vaan ainoastaan niin että voidaan vahvistaa jo olemassa olevia toimintoja

pienenä kansana me suomalaiset olemme aina joutuneet keräämään ansiomme pienistä puroista maailmalta

miten voi olla että kilpailukykyvertailujen kärkeen sijoittuva maa ei pärjää maailmantalouden kilpailussa

se on eri juttu että totta kai sellaiset täsmäelvytysasiat kuten vaikka turun telakan pelastaminen tai tiettyjen infrahankkeiden rakentaminen ja niihin asumisrakentamisen kytkeminen ovat ilman muuta järkeviä mutta perusongelma on siinä että meidän pitää saada kilpailukyky paremmaksi nimenomaan suomalaisen työn kilpailukyky suomalaisten yritysten kilpailukyky paremmaksi ja vienti vetämään

se on ollut suomen yrittäjien pitkään vaatima ja haluama uudistus

suomalaiset haluavat huolehtia ympäristöstään

eli näitä asioita nyt viedään yhdessä eteenpäin ja toivon että myös oppositio tekee kaikkensa että tämä yhteiskuntasopimus saadaan nyt tämän työllisyys ja kasvusopimuksen kolmannen vuoden jatkoksi

se koskee myöskin tätä jätevesikysymystä mutta on tietysti niin että kyllä ympäristön hyötyjen ja kustannusten täytyy olla jossakin suhteessa toisiinsa niin kansantalouden tasolla kuin myöskin yksilöllisellä tasolla siellä kotitalouksissa

arvoisa puhemies

samat pelisäännöt kaikille toimijoille hyödyttävät eniten juuri pieniä avoimia vientitalouksia

tämä asiahan lähti liikkeelle nokialla tapahtuneesta kunnallispoliitikon taposta ja on ihan hyvä että tämä on nyt levinnyt laajempaankin käsittelyyn

arvoisa puhemies

tilanne korjaantuu vain pitkällä aikavälillä tuottavuutta nostamalla paikallista sopimista lisäämällä ja palkkamaltilla joka on onneksi jo aloitettu

arvoisa puhemies

keskustelu tosiaan laajeni ehkä laajemminkin maahanmuuttoon ja varsinkin työperäiseen maahanmuuttoon ja siihen jälkimmäiseen haluaisin myöskin ottaa kantaa

kaupan esteiden purkamisen hyödyt ovat kiistattomat

yksi olennainen kohta on se että elinkeinonharjoittajalla tulee olla oikeus pitää liikkeensä suljettuna vähintään kerran viikossa yhtenä päivänä viikossa

on itsestäänselvää että sovitusta on pidettävä kiinni ja se on myös suomalaisen veronmaksajan etu

sen lisäksi on erittäin tärkeää se että jos kansalaiset tekevät mittavia investointeja he voivat olla varmoja että ne ympäristöhyödyt myöskin saavutetaan että ne laitteet toimivat ja että saavutetaan ne tavoitteet mihin pyritään

huono taloudellinen tilanne heijastuu väkisin myös julkisen sektorimme rahoitukseen

kyse on kuitenkin tapossakin niin vakavasta rikoksesta että on oikeastaan ihmeellistä että meillä on sellainen järjestelmä olemassa että tämä voi vanhentua

nyt jos tässä sellaista kuvitellaan että kreikassa kun hallitus vaihtuu pitäisi jotenkin euroopan linjan sitä kohtaan muuttua niin silloin me avaisimme kyllä aikamoisen pandoran lippaan

euroopan unioni ei voi jäädä kehityksestä jälkeen